maaseudun elossa pysymistä pitäisi tukea ja tämä esitys nyt ei mitenkään auta maatalousyrittäjien toimintaa ja elannon hankkimista omassa kodissaan ja kotiympäristössään

köyhyyttä eriarvoisuutta ja epätasa arvoa vähennetään

kenties siinä kohtaa rakennusmääräyksissäkin pitäisi ottaa entistä enemmän esille se että pitää olla sähkökatkoksen aikana menetelmä lämmittää kämppää ja tehdä ruokaa

huomio on näköjään kiinnittynyt siihen että jokaisen yhteiskunnallista osallisuutta lisätään koska useassa kohdassa nostetaan tasaveroja

tärkeää on myös teollisuus ja tässä kohtaa on mainittava satakuntalaisena kansanedustajana säkylän sokeritehdas tätä sokeriverokeskustelua käytäessä

hyvä niin mutta se aika mikä kuluu siitä soittamisesta siihen että ajoneuvot lähtevät on se sitten poliisi sairaankuljetus tai pelastuslaitos tai mikä tahansa muu toimija on kasvanut koko ajan

tasa arvoisten ja laadukkaiden julkisten palveluiden sekä sosiaaliturvan resurssien riittävyys varmistetaan hyvin hoidetulla julkisella taloudella

ydinvoimaa siis tarvitaan kuten sanoin se on välttämättömyys joskin ikävä sellainen kaikkine epäselvyyksineen ja tämän takia uusiutuvissa tarvitsee olla iso panos

sen takia kaikki tämmöiset hankkeet mitkä heikentävät entisestään maatalousyrittäjien toimintaa on ehdottomasti torpattava

mutta jos mietitään miten tämä energiamäärä korvattaisiin niin usein nousee esimerkiksi tuulivoima esille ja sehän on kaikkine tukineen oikeastaan sekoittanut koko energiamarkkinat ja politiikan

tämä on kasvanut ihan käytännön syistä

hallituksen tavoitteena on tehdä tulevaisuuden suomesta hiilineutraali yhteiskunta nostaa suomi ympäristöteknologian ykkösmaaksi ja kehittää suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta

siellä ohjelmat ovat semmoisia mitkä vaativat tiettyjä toimia ennen kuin pystytään suorittamaan hälytystä eteenpäin

tämä hallitus on leikannut niin paljon että kertausharjoituksia nyt ei pidetä

viiveitä löytyy voin sanoa käytännön esimerkin

tällä ilmeisesti pyritään energiajätteen polton vähentämiseen koska turpeen verotusta nostetaan ja sitä tarvitaan energiajätteen polton yhteydessä

sitten samat henkilöt jotka kannattavat tuulivoimaa tulevat siinä samalla kannattaneeksi esimerkiksi säätövoimana toimivaa vesivoimaa mikä merkitsee esimerkiksi vuotoksen altaan tekemistä

materiaalihankinnat ovat entistä isommassa roolissa kanssa ja isoja hankintaeriä tulee merivoimien osalta alushankintoina maavoimilta esimerkiksi rynnäkkökiväärien uusimisena ja ilmavoimilta paljon puhuttuna hornet kaluston korvaamisena jollakin

edustaja tynkkynen luonnollisesti pudistaa päätään mutta näinhän se on

pahin on silti johdannossa oleva uusi määritelmä itsenäisyydestä

arvoisa puhemies

johdannossa lukee

tämä energiapolitiikan ja energiantuotannon kokonaiskuva tulee ymmärtää ennen kuin pystyy tekemään päätöksensä näissä asioissa

itsenäisyyttä on osallistuminen kansainväliseen päätöksentekoon siellä missä tehdään suomalaisiin vaikuttavia päätöksiä

mutta joka tapauksessa tällä rahoitustilanteella mikä nyt on minkä tämä hallitus on tehnyt ei voi ylläpitää uskottavaa maanpuolustusta kovinkaan pitkään

valiokunta korostaa asetetun ja juuri työnsä aloittaneen parlamentaarisen työryhmän roolia yleisradio oyn julkisen palvelun tehtävää ja riippumatonta toimintaa sekä rahoitusta arvioitaessa

uusiutuvaa tarvitaan mutta me kyllä tarvitsemme ydinvoimaakin

rahoitusta tarvitsee lisätä ja jotta se on hyväksytympää ja kannattavampaa yhteiskunnan kannalta on mietittävä mitä muuta hyötyä puolustusvoimista voidaan saada enemmän kuin se pelkkä puolustus

onko kyseessä tämä voimala vai ei sitä tarvitsee sitten pohtia

nyt me luotamme valiokuntana tämän parlamentaarisen ryhmän toimintaan ja sen jäseniin että ne ottavat työnsä tosissaan

ja koska aika juoksee niin palaan seuraavassa puheenvuorossa asiaan uudelleen

kun myönnän sen ettei kauneuspisteitä välttämättä voida kauheasti antaa niin saadaan sitten asia kuitenkin semmoiseen järjestykseen että se on kaikille kuitenkin hyväksyttävissä

mitä ohjelmasta jää kansalaisille päällimmäiseksi mieleen on se että tulevaisuudessa on kuntien pakkoliitoksia ja tasaverot nousevat

minä toivotan tämän parlamentaarisen ryhmän jäsenille semmoista avoimen keskustelun ja ratkaisujenlöytökyvyn henkeä ja yhteisymmärrystä

ratkaisuen löytö kylissä musta riisiä ja kiitos

me tuemme suomalaista pienyrittäjyyttä

erittäin kannatettava aloite ja arvostan tosiaan omaishoitoa ja sitä työtä mitä omaishoitajat tekevät

noin kunnan kannalta ajateltuna omaishoito on huomattavasti halvempaa kuin laitoshoito

se on kansalaisissa

lapsissa ja nuorissa on sen tulevaisuus joten kun varmasti kaikki ovat tätä samaa mieltä että meidän on pidettävä huolta lapsista ja nuorista niin meidän pitäisi yhdessä viedä tätä asiaa eteenpäin

se on inhimillistä ja auttaa asumaan kotona pitempään ettei tarvitse turvautua siihen laitoshoitoon mikä on kunnan kannalta siis kallista

nyt on kuitenkin menossa välikysymyskeskustelu ja se pohjautuu siihen että hallitus on tehnyt tosin näissä tiukoissa tilanteissa tämän säästöohjelmansa mikä tulee sen todellinen luonto kuitenkin olemaan

minä esittäisin tässä sen huolen että näissä tiukissa taloustilanteissa kunnat joutuvat ensin katsomaan ne tehtävät mitkä ovat lakisääteisiä tehtäviä ja sen jälkeen vasta katsovat mihin muuhun rahaa riittää

tässä on siis menossa samanlainen prosessi kuin useissa aikaisemmissa tehtävissä mitkä kunnille aikaisemmat hallitukset ovat siirtäneet

en olisi ikinä uskonut että edustaja pekkarinen mainitsee että suomenmaata ei pidä puolustaa koko maan osalta ja jokaisesta ilmansuunnasta ja että edustaja pekkarinen väheksyy tutkittua tietoa mitä on melun terveyshaitoista todettu

tämä on tosiaan järjetöntä niin sanottua säästämistä koska sen kustannukset tulevat nousemaan myöhemmässä vaiheessa huomattavasti isommiksi

tehtävät siirtyvät rahat eivät

eikä tämä hallituksen kuntien valtionosuuksien leikkaaminen auta tätä tilannetta yhtään mitenkään joten minä kyllä pyytäisin tässä kohtaa hallituspuolueita ja hallitusta miettimään erittäin vakavasti sitä että omaishoito siirretään kelaan

valinnanvapaus on perheiden iso ja tärkeä asia siinä miten omat lapset kasvatetaan mikä on se juuri itselle sopiva vaihtoehto

kun tämä laki nyt on auki niin esimerkiksi aurinkoenergiaa on useiden omakotitalojen katolla haja asutusalueella esimerkiksi joku pieni tuulivipperäkin siellä voi olla ja siitä otetaan taloon energiaa

tämä on hyvä sen takia että saadaan tämmöistä tiettyä hajasijoittamista myös sinne haja asutusalueelle mistä edustaja pekkarisenkin uskon puhuvan seuraavassa puheenvuorossa minkä hän juuri varasi

tämä säästöohjelma nyt kuitenkin tasa arvon kaapuun puettuna estää tämmöiset vaihtoehdot tai pitemmät kotona oleskelut

olisi hyvä myös tukea tätä että tästä energiamäärästä mikä menee sieltä omakotitalosta tai mistä talosta tahansa valtakunnanverkkoon saisi myös sitten kohtuullisen korvauksen ja tämä vastaisi moneen ongelmaan tässä yhteiskunnassa

on totta että suomi tarvitsee työvoimaa mutta se menee nyt lähinnä naisten ja lasten kustannuksella

tässä koko keskustelussa on unohdettu se että jos ei perhe kokonaisuudessaan tulojen vähyydestä riippuen pysty pitämään sitten tätä elämää tasapainossa vaan joutuu esimerkiksi tämän päätöksen takia sitten viemään lapsensa päiväkotiin niin siellä ei kuitenkaan tämä kokonaisuus parane

arvoisa puhemies

debatissa jo kerroin että sain kunnian olla suomen edustajana european parliamentary weekissä brysselissä

mielestäni parempi vaihtoehto olisi ollut hallitukselta se että esimerkiksi pienyrittäjien vanhemmuuden kuluihin puuttuminen ja tasaaminen olisi otettu kunnolla käsittelyyn

esimerkiksi meidän perheessä pienyrittäjävaimoni oli asiakkaiden menetyksen pelosta huolimatta se luonnollinen vaihtoehto kuka jäi kotiin

olen varsin monessa puheessa suhtautunut kriittisesti euroopan unionin nykylinjaan ja toimintoihin

oletteko sitä mieltä että sitä tosiaan kannattaisi edistää tässä taloudellisessa tilanteessa vai onko järkevämpi hoitaa suomen talous kuntoon ettemme aseta teollisuudellemme kilpailuesteitä jota kautta työpaikat siirtyisivät saastuttavampiin maihin

olen varsin useassa puheessa sanonut että vallitseva liittovaltiokehitys on pysäytettävä ja se on turmiollinen suomelle

olisin itse halunnut myös niin tehdä mutta tuloista johtuen tämä oli ainoa vaihtoehto

täällä on ministeriaitiosta joka kerta vastattu että eihän tämmöistä ole olemassakaan että jos olisi niin emmehän me mukana tässä keikassa olisi

mutta vielä kun rakennusasioista keskusteltiin tuossa alussa

samaan aikaan pitäisi pohtia myös se mikä on tämä työeläkekuvio niin kuin edustaja myllykoski nosti esille ja mikä on tasapainoa sen suhteen miten isän ja äidin läsnäolo vaikuttaa lapsen elämään

sampo terho on myös useasti kertonut että kokouksesta toiseen on erittäin avoimesti kerrottu mikä on eun tavoite ja mikä sen tulevaisuus on

puurakentamista pitää suosia jollakin tavalla ja siihen liittyen hirsirakentaminen on terveellinen asumismuoto mutta sen yhtenä haittapuolena ovat nämä tiukat energiamääräykset

päivähoitomaksut niitten suuruus on myös olennainen osa tätä yhtälöä kokonaisuutta

onko tämmöiselle terveelliselle hirsirakentamiselle olemassa jotain jatkomahdollisuuksia tässä tiukentuvassa maailmassa

kaikki euroopan parlamentin ryhmittymät lukuun ottamatta kahta eu kriittistä ryhmää ovat siellä vuoron perään toitottamassa eun tulevaisuuden olevan liittovaltio ja tämä koskee joka ikistä vanhaa puoluetta

olisi järkevää poistaa kaikki mahdolliset rajoitteet mitkä koskevat sitä sukupuolijakaumaa miten rahat pitää käyttää kuitenkin niin että sopeutetaan se tulo millä perheet kokonaisuudessa voivat järjestää tilanteen ottaen tämä tasa arvo siinä suhteessa huomioon

ei kai tämä nyt koske mitään poliittisia lehtiä että nostetaan ojasta ylös poliittisia lehtiä sen perusteella

joka tapauksessa yllätyin suoruudesta siitä kuinka suoraan sanotaan että eusta muodostuu liittovaltio ja se on heidän tavoitteensa

on ehdottomasti lapsen etu että isä ja äiti molemmat osallistuvat lapsen vanhemmuuteen kuitenkin on oltava perheillä oma valinnanvapaus ja vaihtoehtojen riittävyys siihen onko koti päiväkoti tai vaikka mummula se paras vaihtoehto mutta rajoitteet pitää poistaa ja perheiden kokonaistoimeentulo ottaa huomioon

täällä ikään kuin silmänkääntötemppuna vanhat puolueet ja ministeri toisensa jälkeen kertovat ettei tämä pidä paikkaansa

onko tämä pohdittu loppuun asti

suomi on vientimaa ja väylämaksut luotsimaksut ja myös rikkidirektiivi haittaavat sitä

eli tästä reiluudesta voisi kyllä nostaa vähän muitakin näkökantoja esiin kuin ne mitä pääministeri tänään otti

toinen asia mikä oli siellä ja minkä jo tiesinkin on se että suomen malli toimia siellä on olla oppipoika

muun muassa kreikka portugali italia ja espanja ovat kaikki hyvin vahvasti ajamassa omaa etuaan

en mitenkään rinnasta aurinkovoimaa ja tuulivoimaa keskenään mutta ne ovat osa ratkaisua ja aurinkoenergiatekniikka on kehittynyt huomattavasti ja alkaa olemaan jo varteenotettava vaihtoehto omakotitalojenkin lämmityksessä

vaikka mimmoisilla perusteilla tulee jatkuvasti pyyntöjä ehdotuksia että eun on sijoitettava elvytysrahaa heidän maahansa jotta näistä kriiseistä päästään eteenpäin ja tämähän on sitten meiltä aina pois koska suomi on nettomaksaja tässä isossa härdellissä mikä tässä on vallitsemassa

eli kyse on osaratkaisusta

säätöenergia on se iso kysymys mihin tarvitsee löytää ratkaisu ja siihen tällä hallituksella ei kyllä ole kovin paljon ratkaisuja ollut

vesivoiman lisääminen on siihen mitä parhain ratkaisu

no koin yllätyksen kun se onkin eun keksintö eikä minkään puolueen täällä keksimä juttu

milloin te aloitatte suomen kansan etujen ajamisen euroopan parlamentissa eu

tai neuvottelupöydässä

niin kuin edustaja myllykoski tuossa aikaisemmin sanoi rajanylityksessä ja rajanylityksen valvonnassa yleensäkin vaaditaan rajavartiostoa tullia liikkuvaa poliisia ja niin edelleen

turvallisuussektorilla on myös se yleinen ilmiö että siinä on ihmisten hengestä ja turvallisuudesta kyse eikä siinä ole pelkästään sen pelastajan turvallisuudesta vaan pelastettavan ja pelastajan työparin turvallisuudesta kyse

perusväylänpitorahat ja yksityisteiden rahat ovat aivan liian pienet olleet jo pitkään

tämähän on vanha virsi tiedätte sen mutta varsinkin yksityisteiden rahat ovat suurin piirtein kirjanpitokulujen luokkaa nykypäivänä ja samaan syssyyn te pistitte mitat ja massat liikkeelle

tästä syystä useisiin siltoihin on tullut painorajoituksia ja kun ollaan tämmöisen hataran tiedon pohjalla ja noudatetaan varovaisuusperiaatetta niin vanhatkaan massat eivät pääse enää näitten siltojen yli

kuinka nyt aiotte toimia että nämä sillat saadaan korjattua ja ylisuuret varovaisuudet poistettua näistä rajoituksista

väylämaksujen alentamiseen ryhdyttiin sen johdosta että rikkidirektiivi minkä tämä hallitus lopulta kuitenkin hyväksyi vaikka näennäisesti sitä vastusti hyväksyttiin

tosin historian taakka on tässä kohtaa pitkä joten puolittaminen ei ole riittävä toimenpide

tässä väylämaksussa on ollut tämä jääluokkaperusteinen porrastus ja se on ollut erittäin hyvä asia

nyt kun tämän meidän vastalauseemme mukaisesti hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin väylämaksun poistamiseksi niin on äärettömän tärkeää että seurataan erittäin tarkkaan miten tämä vaikuttaa turvallisuuteen ja erityisesti vielä ympäristöturvallisuuteen

edustaja wallin päätti kiitoksiin puheensa mikä on ollut hyvin harvinaista opposition suunnalta

öljyvahinko suomenlahdella on joka päivä lähempänä ja tähän on kiinnitettävä huomiota